arvoisa puhemies

tämä harmaan talouden vastainen työ tai sen toimettomuus herättää kyllä monta kysymystä erityisesti kokoomuksen taholle ja siitä varmaan ensi viikolla lisää

laajempaa terveydenhuoltoa tarjotaan hyvin harvassa euroopan maassa ja niistäkin osassa on velvollisuus rekisteröityä passilla joko poliisille tai maahanmuuttoviranomaiselle

tältä osin vaikka kuinka hyvät mainostoimistot on olemassa ja mediahallinta hyvä kuten kokoomuksella on on syytä kyllä todeta että välittäminen ei hoidu puheilla vaan veronmaksukyvyn ja varallisuuden paremmalla huomioon ottamisella ei todella edes haravatalkoilla

puheenjohtaja katainen valtiovarainministeri toteaa turun sanomissa tuoreesti

tässä esityksessä terveydenhuoltohenkilöstöllä ei ollut oikeutta ilmoittaa laittomasti maassa olevien siis pimeällä harmaan taloudenkin puolella olevien monesti ihmiskaupan ja työorjuuden kohteena olevien ihmisten nimiä

siellä on edistettävä tunturialueen säilymistä ja muun muassa maankäyttö ja rakennuslain mukaan rakentamisen on oltava sopiva maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa näiden luonto ja kulttuuriympäristöarvojen säilymistä

näissä muuten molemmissa sosialidemokraattinen liike seisoi kivijalkana tämän talon perustassa molempia näitä ääriliikkeitä vastaan

kyllä sen verran vakava paikka on nyt edessä eli maa järisee ja silloin pitää pystyä tekemään verotuksen ja myös menojen uudelleenarvioinnin osalta tärkeitä ratkaisuja

tässä on myös vaara että puun saatavuus vaikeutuu mikäli ei selkeästi tueta sellaista integraattikäyttöä jossa teollisuus saa primääriraaka aineensa

erityisesti minusta pitäisi nyt puuttua ja pysähtyä tämän toimintaympäristön niin kuin kauniisti sanotaan elikkä meidän yhteiskunnallisen todellisuuden äärelle

tältä osin on tärkeätä että suomen poliittista ja taloudellista vakautta ja kehitystä arvioidaan myöskin historian valossa

täytyy kyllä sanoa että jos vihreät ei ole ollut metsäteollisuuden perusvoimaa tässä maassa varmistamassa ei varkaudenkaan metsäteollisuus ole kyllä heiltä missään positiivista apua saanut

suomi tulee kärsimään globalisaation takaiskuista enemmän kuin monet muut maat

tältä osin erityisesti oli perustavoitteiden vastaista juuri tämä että ilman terveydenhuoltoviranomaisten oikeutta ilmoittaa laittomasta oleskelusta maahanmuuttoviranomaisille ei voida säätää tämäntyyppistä asiaa

esimerkiksi suomen sydänliitto on toimintastrategiassaan hyvin vahvasti ottanut esille väestöryhmien välisten terveyserojen huolestuttavan kehityksen

hyvin hämmentyneenä olen nyt lukenut tätä hallituksen esitystä ja sitä miten tässä todella ei ole tehty yhtään mitään näiden vakavien asioiden koko meidän ympäristönsuojelumme kansallispuistoaatteen ja asian suhteen mitään valmistelutyötä jolla pystyttäisiin osoittamaan arvostelu ja kritiikki aiheettomaksi

sitten toinen asia on se miksi tämä asia oli sote uudistustakin kiireellisempi

se ilmenee muun muassa jos tarkastelee yksittäisiä asioita siitä että sepelvaltion ohitusleikkauksia ja pallolaajennuksia tehdään tarve huomioon ottaen enemmän suurituloisille kuin pienituloisille

samaan aikaan kun meillä on kuntaliitonkin näkemyksen mukaan miljardin euron sosiaali ja terveydenhuollon leikkaukset oltiin avaamassa avoin piikki perus ja erikoissairaanhoidon osalta laittomasti maassa oleville ja myös laittomasti maahan saapuville

euroopan unionihan edellytti myöskin joulukuussa välittömiä kysyntää tukevia toimia ja heikoimmassa asemassa olevien kotitalouksien tukemista

mutta nyt näinä aikoina jolloin suomen näkökulmasta taloudellisesti ja poliittisesti epävakaus tulee kasvamaan mihin edustaja kääriäinenkin viittasi on rehellisesti haettava semmoista kansallista eheyttä ja yhteistä lähestymistapaa ja pystyttävä erottelemaan vaalikauteen keskittyvät valtapoliittiset painotukset pois tästä asiasta

sitten tietysti myöskin palvelujen saatavuus ja eri syrjäytymiseen liittyvät tekijät näkyvät käytännön terveydenhuollon ja sydäntyönkin puolella

tärkeätä on myös tutkimuksen ja innovoinnin sekä koulutuksen edistäminen niin kuin itse asiassa täällä jo eräät puhujat myös hallituspuolueiden taholta viime aikoina myös keskustan taholta erityisesti lisäbudjettiin liittyen ovat esittäneet

jos koetaan että nykyisen määrittelyn mukainen kiireellinen hoito ei yleisesti ole riittävää perus ja ihmisoikeusnäkökulmasta on keskustelu nyt todella käynnistettävä ja suunnattava hoidon vähimmäistason uudelleenmäärittelyyn jos siinä on ongelmia sen sijaan että luodaan tarpeettomasti eri ryhmille erilaisia palvelutasoja tai suomalaisten sosiaali ja ter veydenhuoltoa parempi järjestelmä laittomasti maassa oleville tai maahan pyrkiville

tältä osin erityisesti talous ja finanssikriisin ja työttömyyskriisin kärjistyminen pitäisi ottaa huomioon tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentäminen

tässä lainsäädännössä ei oteta lainkaan huomioon sitä vakavaa talouden ja teollisuuden kriisiä missä monet teollisuuspaikkakunnat tällä hetkellä palvelujen rahoituksessaan ja järjestämisessään ovat

nyt muun muassa valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä minusta selvästi korostui se periaate joka kannattaa tässä yhteydessäkin vielä toistaa että valtionvelan hoitaminen on helpompaa ja edullisempaa kuin työttömyydestä ja syrjäytymisestä aiheutuvan inhimillisen velan hoitaminen

kyllähän selvästi näkyy että edellisen porvarihallituksen halussa presidentin aseman heikentämiseen oli myös valtapoliittisia ja nimenomaan nykyiseen presidenttiin liittyviä minusta hyvin loukkaavia muotoja jotka näkyivät kyllä siinä virityksessä ja en voinut niitä ymmärtää koska aikoinaan myös ulko ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa jäsenenä olleena koin kyllä presidentin merkittävää lisäarvoa turvallisuuden jatkuvuuden ja vakauden osalta tuovana tässä meidän parlamentaarisessa järjestelmässämme

se vaatii erityisiä panostuksia työttömien perheiden tukemiseen

myöskin unohdetaan se että tämän rakentaminen tulee merkitsemään vähintään seitsemän hehtaarin luonnonvaraisen luonnonmetsän tuhoamista pallas ylläs kansallispuiston alueella

tässähän reagoidaan harvan asutuksen ja saaristotekijään muut ovat lakisääteisen indeksikorotuksen ja väestökehityksen mukaisia tarkistuksia

koulun terveydenhuollolla ja opettajilla pitää olla myös voimavaroja puuttua samoin kuin sosiaali opetus ja muilla viranomaisilla

erityisesti kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseen ja työttömien perheiden tukemiseen on nyt niin hallituksen kuin oppositionkin yhtä lailla vastuullisena pystyttävä katsomaan lähiajan ratkaisuja

eu suomen viranomaiset ja myös kuntaliitto ovat varoittaneet siitä ettei saa syntyä laittoman maahanmuuton erityisiä vetotekijöitä

tämä on aika vakava havainto tässä taloustilanteessa ja perusturvallisuuteen liittyvässä tilanteessa hallituksen lähestymistavasta

silloin kun poliisi on ensimmäinen puuttuja on menetetty jo hyvin paljon ennalta ehkäisevän ja sosiaalisen työn näkökulmasta

saatoin sen itse toissa kesänä todeta jälleen tutustuessani tähän kauniiseen tunturi lapin alueeseen

tältä osin lastenpsykiatrian lähetepuolella ja lastensuojelun puolella meillä on vakavia puutteita

viime keväänä tehtiin yhteisöveroa ja kelamaksua koskevat johtopäätökset ja jos verrataan nyt ensi vuoden talousarviota edelliseen tilanteeseen niin tässä lasketaan uudelleen niitä järjestelyjä jotka ovat sisällä jo aikaisemmissa ratkaisuissa

tuberkuloosin ja hivn osalta on aivan ilmeistä että tällä esityksellä olisi tehty erittäin vakavia vaikutuksia suomen muutenkin erittäin kireässä taloudellisessa tilanteessa jossa terveyspalvelujen priorisointia vaaditaan joka taholla suomalaisten palvelujen osalta

on syytä tehdä se johtopäätös että kuntien taloudellisen tilanteen kiristyessä meillä ei riittävää varhaista puuttumista ole

tältä osin esimerkiksi kun käytiin keskustelua täällä keväällä siitä voiko presidentti kutsua ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan koolle niin minusta oli erikoista että sellaisesta edes tarvitsi täällä keskustella

lähetteitä ei tule ja yliopistollisten keskussairaaloiden voimavarat eivät ole mitoitettuja tämän kriisin kärjistynyttä tilannetta vastaavalle tasolle

tämä on erittäin vakavaa tahallista niin se on käsitettävä teknisten tosiasioiden unohtamista koska niiden läpikäynti ei palvele tämän hallituksen piirissä suurta poliittista suojelua ja eteenpäin työntämistä saaneen hankkeen edistämistä

jos presidentillä on ulkopoliittisesti toimiva asema ja nimenomaan haemme tätä vakautta ja suomen kansallista turvallisuutta vahvistavaa kokonaisotetta niin presidentti on vaalikausiin sidotuista tai epävakaista parlamentaarisista enemmistöhallituksista irtonainen ja irrallinen jatkuvuuden takaava turvallisuuden takaava toimija

hallitushan ei missään vaiheessa lähtenyt vaikuttamaan meidän talous työllisyys ja kasvutekijöihimme vaan jatkoi hyvin kaavamaisesti puheilla että tämä kriisi ei kosketa suomea

näihin haluan kiinnittää ministerin erityistä huomiota samoin kuin siihen että nyt tässä tilanteessa tämän terveydenhoitolainsäädännön tavoitteiden toteuttamiseksi toivon sosiaali ja terveysministeriöltä voimakkaampaa käytännön puuttumista ministeri risikon sinänsä ihan oikeiden linjausten pohjalta siihen että esimerkiksi kuntarakenne joka tietysti on koko hallituksen asia pitää saada sellaiseksi että sosiaali ja terveys ja peruspalvelut voidaan toteuttaa

lastenpsykiatrian perheiden hätä köyhyydestä ja työttömyydestä kärsivien ihmisten hätä ei nouse täällä salissa esille

jo viime talvena monien vaiheiden jälkeen valtiovarainministeri etsi eksittiä eli ulospääsyä tilanteessa jossa epävakaus päinvastoin kasvoi

ja maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan ja myös meille välttämättömän työperäisen maahanmuuton hyväksyttävyys edellyttää että meillä nämä asiat ovat myös laittoman maahanmuuton torjunnan osalta kunnossa

näissä ikäryhmien ja säästöjen johdosta tehtävissä ratkaisuissa jotka ovat hyvin kovia maanpuolustuksen ja myös talouden ja työllisyyden kannalta on minusta ollut erittäin ikävää kansanvallan ja edustuksellisen demokratian syrjään työntäminen

tämä pitää nyt kyllä myöskin muistaa

itse asiassa venäjä politiikassahan nimenomaan viime vuosina on näkynyt että presidenttitie on ollut aika ajoin valitettavasti ainut tie

se tulee olemaan esimerkiksi vesien käsittelyn osalta nelinkertainen vaikutuksiltaan ja näihin arvioihin on syytä uskoa

puutulliasioissa ja monissa muissa asioissa joissa yhteyksiä ja vuoropuhelua venäjän johtoon on yritetty aikaiseksi saada erityisesti edellisen hallituksen aikana tämä kyllä näkyi

mutta sitten on kyllä kiinnitettävä huomio semmoisiin vippaskonsteihin joilla kuntarakennetta keinotekoisesti pönkitetään kuten nyt valitettavasti pohjois savon sairaanhoitopiirin kysteri liikelaitosajatteluun jolla rakennetaan harakanpesää jossa perusterveydenhuolto kootaan hatarasti yhteen

on menty kenraalien selän taakse

ministeri wallin käytti erittäin loukkaavaa puhetta eduskunnasta ja parlamentarismista kun hän käytti sanaa huutoäänestyksellä

tämän asian valmistelu siis ohi sisäministe riön vastoin kuntaliiton kantoja ja se että sosiaali ja terveysvaliokunnassa tehtiin pikamietintö joka meinattiin kuitata poissa olemalla tästä salista viime maanantaina pakotti minut yksin ottamaan vastuullisen kannan siitä että suomen eduskunta suomen kansan edessä käy tästä paremman valmistelun ja myös jokainen pystyy vaalikentillä perustelemaan ja käymään perusteellisen keskustelun tähän liittyvistä näkökohdista

se on koskenut erittäin voimakkaasti itä ja pohjois suomeen alueviranomaisten työsuojelun rajavartioston poliisin hätäkeskuksen ja monen muun osalta yliopistojen toimintaan näitä löytyy

eli kyseessä on erittäin iso periaatepäätös ja on syytä nyt kyllä vedota eduskuntaan ja mui hinkin ryhdikkäisiin edustajiin jotka ovat puhuneet meidän keskeisistä luontoarvoistamme ja äsken puhuttujen pallakseen liittyvien keskeisten peruspilareiden kansallispuistolainsäädännön luonnonsuojelulain naturan näiden peruspilarien arvostamisesta

sitten kyllä tähän liittyy asia josta on hyvä avoimesti keskustella ja se on tämä eduskunnan rooli presidentin ja valtioneuvoston välisissä ristiriitatilanteissa

siinä häviää tiettyjä terveyskeskusten perustoimintoja kunnista ja hoidon porrastus tulee ilmiselvästi kärsimään tällaisesta kahdenlaisen terveyskeskusjärjestelmän rakentamisesta

tällä heikennetään nimenomaan työllisyyttä

se on ollut erittäin vakavaa toiminnalliselta kannalta mutta se on vaikuttanut myöskin nuorten korkeakoulusta valmistuvien työttömyyttä kasvattavasti juuri tässä tilanteessa

jos kuvitellaan edellisenkin eduskunnan aikaista tilannetta jossa voimakkaasti poliittisen blokin toisella puolella oleva hallitus ja sitten niin kuin toiselta puolelta valittu presidentti joutuvat ristiriitatilanteeseen niin en minä ainakaan muista sellaisia tilanteita että vahva parlamentaarinen enemmistöhallitus olisi tullut häviämään eduskuntaan

herra puhemies

ja sitten täytyy sanoa että kiinteistöveron osalta sosialidemokraatit ovat nimenomaan korostaneet että vakituisen asumisen pitää olla siitä pois laskettu

toivon todella että kansan edessä arvioidaan asiantuntijoiden ja myös poliitikkojen toimesta tähän liittyviä tekijöitä

päivystyksen loputtua myös potilaita todennäköisesti yhä enemmän hoidetaan yliopistollisen keskussairaalan tasolla

on syytä huomioida että meidän keskeisen vientiteollisuutemme rakenteiden ylläpidon osalta annettiin muun muassa stora enson omistajaohjauksessa täydet vallat ratkaisuille jotka eivät ole tämänkään päivän tarkastelussa hyväksyttäviä ja onnistuneita

kolmikantayhteistyö ja ylipäänsä myöskin blokkirajat ylittävä yhteistyö on pantava uuteen arvoon ja sitä on ruvettava arvostamaan ehkä niin kuin vanhaan tyyliin

ei voi olla niin että eduskunta säädettyään näitä koskevat linjaukset yhtäkkiä nollaa ne ja antaa tälle kansallispuiston idean romuttamiselle paraatioven

minusta tässä on nyt erittäin huolestuttavaa se että näillä ratkaisuilla minä ainakin olen huolissani mitä tehdään maanpuolustuksen perustalle kansalliselle eheydelle ja kriisikestävyydelle kun otetaan huomioon että ilman valtionkin toimenpiteitä meillä on rakennemuutoskuntia pitkä jono ja meillä on se silti tulla alas tulisi todella sosiaalisen turvallisuuden puolella kriisi kärjistymässä

haluan kyllä myös ottaa kantaa siihen kun sanoin että kansanterveyslaki eli meidän julkisen perusterveydenhuollon perusta vaatisi uudelleen synnyttämistä ja vahvaa sitoutumista myös poliittisesti

olen surullinen jos työni niin sydänlasten sosiaalisen turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden edestä nyt näin kevyesti kuitataan

pidän hyvin tärkeänä sakn ja ammattiyhdistysliikkeen vaikutusta myös siihen että esimerkiksi työttömyysturvaa ei leikattu pätkätyöntekijöiden asemaa parannettiin

eli kyllä tässä on niin kuin vaikea yhtälö ja minäkin niin kuin edustaja kääriäinen haluan nähdä niin että tällaiseen ei ajauduta

tässä ei ole tehty siis ympäristöministeriön taholta natura vaikutusten arviointia niin kuin se luonnonsuojelulain mukaan olisi pakollista ja natura vaikutusten ja ympäristövaikutusten arvioinnin osalta minusta tässä on kyllä kantelun paikka myöskin ey tuomioistuimeen mikäli tässä asiassa aiotaan edetä sillä tavalla kuin hallituksen taholta esitetään

rahalla saa ja hevosella pääsee

te olette sitä mieltä että se jolla on rahaa saa päättää milloin jää eläkkeelle vaikka viisikymppisenä mutta tavallisen kansan on pakerrettava ja yritettävä kitkuttaa vaikka seitsemänkymppiseksi

siihenkin annan tietysti kaikin mokomin oikeuden mutta omalta osaltani kannan vastuun ja tunnen tyyneyttä siitä että olen tehnyt sen mitä sisäinen velvollisuudentuntoni suomen kansan edustajana edellytti tämän kaiken valmistelun jälkeen ja asian vakavuuden ja vaikuttavuuden huomioon ottaen tekemään

sitten myöskin vielä rakennemuutospaikkakuntien osalta tarvittaisiin kunnon työkalupakkia oikealla tavalla investointia vauhdittavia ratkaisuja

viittaan tähän että ei voi olla hyväksyttävää että yksityinen pörssiyhtiö vastaa esimerkiksi kansanterveystyön peruslääkäripalveluista

kyllä meillä on vaalittavana niin suuria arvoja suomen kansallisen selviytymisen osalta turvallisuuden ja taloudellisen ja poliittisen vakauden osalta että me emme mene siihen viisautta toivoisi sen verran aina löytyvän

vakavampi puoli tässä on se että tämä kriisi alkaa voimakkaammin näkyä työttömyyden kasvuna erityisesti nuorissa ikäluokissa

se ei kerta kaikkiaan voi olla mahdollista että jossain yksityisessä taloudellisiin kriteereihin perustuvassa kunnan ja pörssiyhtiön sopimuksessa määritellään jopa päivystyksestä ja saatavien lähetteiden määrää pyritään prosentuaalisesti esimerkiksi sopimustasolla ohjailemaan

herra puhemies

talouskriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämisen kannalta on kohtalokasta se että hallitus jakoi pelivaran näillä veroratkaisuilla ja niitä ei suunnattu täsmätoimina kysyntää lisäten ja nimenomaan myöskin näitä sosiaalisia kielteisiä ilmiöitä ja vahinkoa torjuen

länsi lapin edustavimman tunturijakson sekä tähän liittyvien luonnontilaisina ja erämaisina säilyneiden metsä ja suoalueiden ja niillä esiintyvien eliölajien suojelemiseksi sekä retkeilyä tutkimusta ja opetusta varten perustetaan luonnonsuojelulain mukainen pallas yllästunturin kansallispuisto

viime syksynä marrasjoulukuun vaihteessa me vaadimme lisäbudjetin välttämiseksi jo varsinaisen budjetin yhteydessä infra ynnä muuta

eli sanotaan että hereillä ei kyllä ole oltu

kiitos

tässä on ollut kyllä kun ajatellaan jopa poliittista virkakieltojärjestelmää muistuttavia piirteitä sisäministeriön putsaamiset ynnä muut mitä tässä viime kaudella oli

hankkeiden käynnistämistä

kyllä tämän tyyppinen asia sotii jo kansalaisten perusoikeuksia ja myös tätä välttämätöntä perus ja erikoissairaanhoidon kokonaisuutta ja sen tavoitteita vastaan

tällä hetkellä ainut tapa jolla nuorten pitkäaikainen syrjäytyminen työmarkkinoilta voitaisiin estää ja jolla myöskin tämän kriisin sosiaalisia vaikutuksia voitaisiin hallita ja pehmentää on että kuntien perusturvallisuuspalvelut sosiaali ja terveydenhuolto ja opetustoimi pidetään nyt kunnossa

tässä yhteydessä jos kuntataloutta ei nyt tueta nykyistä enempää on tietysti vaarana se että valtion elvytystoimien vaikutus tulee mitätöidyksi kun kunnat toteuttavat säästötoimia samaan aikaan

nyt on kysymys siitä onko eduskunta tämän kansallispuiston perustamisen osalta muuttamassa tätä perustaa ja romuttamassa myöskin nämä meidän voi sanoa perusjalokivemme luonnonsuojelun osalta

kyllä kansliapäällikkö viljanen pätevimpänä hakijana sai jatkaa koska presidentti onneksi sen turvasi

samalla toivon ministerin vahvaa tukea myös sille että kun meidän aluehallintomme nyt on jäänyt kärryaikoihin niin maakuntajaossa kuin myös sairaanhoitopiirienkin rajoissa ja vastuissa pitää edistää sairaanhoitopiirirajat ylittävää seudullista kehittämistä

eli kyllä tietyllä tavalla minä näkisin jopa niin että presidentille voisi harkita jopa muun muassa poliisiylijohdon nimittämisoikeutta

tämä on kansallinen kysymys

täytyy ihmeissään todeta että tässä on kyllä aika avoin rehellinen kokoomuslainen palaute ihmisten arjen epäkohdista

esimerkiksi nuorten ja lapsiperheiden palvelut syrjäytymisen torjunta ja perusopetuksen voimavarat on kyllä nyt keskeisessä asemassa

tässä asiassa on kyllä rehellisesti ja rohkeasti pystyttävä tarkastelemaan myöskin hyvin hankalia asioita ja myöskin täytyy katsoa vähän taustaa sisältöä ja myöskin sitä arkea ja todellisuutta missä olemme

monta muuta johtavaa virkakuntaa presidentti voi nimittää niin miksei niin tärkeätä kuin poliisiylijohtoa jonka pitäisi olla aina poliittisista hallitustilanteista riippumaton toimijataho miksei sille voisi taata myöskin riippumattomuutta tätä kautta

haluan lyhyesti viitata tarpeeseen lapin herkkien alueiden osalta kyllä muutoinkin arvioida miten kansallista ohjausta muittenkin kuin kansallispuistojen osalta olisi tarve ehkä kehittää

sanoisin että kyllä yhteinen tehtävä nyt on edustuksellisen demokratian varmistaa että julkinen terveydenhuolto se kokonaisuus potilaan kokonaisterveydenhuolto ennaltaehkäisystä erikoissairaanhoitoon varmistetaan

hallitus varmistaa että talousarvion kautta tämä pysyy hallinnassa koska viime viikolla kansaneläkelaitoksen valtuutetuissa hallituspuolueet veivät läpi sen että kansaneläkelaitoksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin valtiovarainministeri kataisen poliittinen valtiosihteeri veli pekka nummikoski

kodin ja vapaa ajan asunnon verhoilutyöt ovat nyt kotitalousvähennyksen laajentamisen suuri tavoite

pitää pystyä tekemään sellaista erikoissairaanhoidon kumppanuusjärjestöä alueellisesti joka voi olla jopa kahden sairaanhoitopiirin alueella kuten keski savon kuntien terveydenhuoltoalueen valmistelu jossa itse asiassa toimivan perus ja erikoissairaanhoidon säilyminen pieksämäen ja varkauden alueella pyritään tällä tavalla varmistamaan

meidän pitäisi nyt viimeistään se ymmärtää

voi olla varmaan vähän erilaisia painotuksia niin tämän aloitteen puolustajilla kuin vastustajilla mutta minä haluan aluksi todeta että valitettavasti kerjääminen ei ole suomalaisen yhteiskunnankaan tämän päivän arjessa outo asia

tältä osin minusta saanan kupeet alkavat kyllä jo olla hälytysmerkki myöskin siltä osin että asioita pitäisi arvioida kunnan rakennus ja kaavoitustarkastusta laajemmin

tämä sata komitean työ ja ennen kaikkea puheenjohtaja lauri ihalaisen sakn ja työmarkkinajärjestöjen työ oli sillä tavalla historiallista ja tärkeätä että siinä torjuttiin ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaukset ja parannettiin pätkätyöläisten asemaa

onko kyseessä siis eduskunnan alaisen kansaneläkelaitoksen hallinto vai valtiovarainministeriön ohjauksessa oleva taloudellinen toiminta

yhdyn myöskin edustaja kääriäisen arvioon siitä että kansallisen eheyden ja yhteisen selviytymisen näkökulmasta jacob södermanin työpanos opposition ja hallituksen ratkaisun haussa on tunnustuksen arvoista

vähennetään varmasti kalliiden erikoissairaanhoidon lähetteiden määrää ja luodaan yliopistollisen keskussairaalan kumppanuuteen perustuen joustava perus ja erikoissairaanhoidon kokonaisuus

on sosiaalista hätää

on laskuja maksamatta

mutta edelleen toivon että ymmärretään että presidentin ja hallituksen kyky kansallisen eheyden ja toimintakyvyn varmistamiseksi toimia yhdessä on ollut ja tulee olemaan jatkossakin suomen selviytymisen yksi keskeinen peruste

korostan siis sitä että se ministeri holmlundin esitys ei ollut asiallinen

tässä on kyseessä pitkälti että perusetuudet saatetaan nyt valtiontalouden vaikeutuvasta tilanteesta ja poliittisesta tahdosta riippuvaisiksi

on selkeä ministeri vapaavuori ostelemme kiukaan arvoisa puhemies nyt tärkeätä todeta että kun tahtoa löytyy niin löytyy myöskin rahaa ja keinoja puuttua tähän vakavaan työttömyys ja talouskehitykseen ja sosiaaliseen kriisiin